se voidaan myös tässä kohdin todeta vaikka onkin vain alumiinirakentamisesta ja pintataistelulaivoista kysymys koska maapallolla on rajatut taloudelliset mahdollisuudet ja siitä kakusta leikataan nyt valtaosa muuhun kuin kaikkein välttämättömimpään eli köyhyyden torjuntaan ympäristönsuojeluun luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja suojeluun

itämerellä todella nämä ovat tarpeen etenkin suomenlahden alueella ja sen itäosissa

keskustelu liechtensteinin kanssa tehdystä verosopimuksesta on laajentunut kovasti mutta on varmasti perusteltua tämän keskustelun käyminen siitä näkökulmasta että suomessa etsitään erilaisia leikkauksia ihmisten sosiaaliturvaan eläkkeisiin kuntien rahoitukseen mihinkä muun muassa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja manninen on viitannut julkisuudessa

terveydenhuoltopalvelut etenkin psykiatrian puolella tulevat tarvitsemaan lisää rahoitusta ja tätä rahoitusta ei tule kunnille

itämeren tilasta ei yksinkertaisesti ole kylliksi tietoa siltä osin erityisesti mitä meren vedenalainen luonnontila merkitsee

me olemme paljon puhuneet tobinin verosta kansainvälisen verotuksen lisäämisestä ja kehittämisestä

velmu hanke eli vedenalaisen luonnontilan selvittäminen on kesken sen rahoitus uupuu ja esimerkiksi tuulivoiman rakentaminen vaatii pohjaselvityksiä

arvoisa puhemies

se on asia johonka pitäisi suomenkin edustajien paneutua kansainvälisillä areenoilla niin euroopan unionin alueella kuin myös laajemmin ykssa ja niin edelleen

maa ja metsätalous on kohta tuollainen veroton privilegio luokka ja samalla etenkin suurituloisten veroja on helpotettu

tässä ovat varmasti kaikki ne oikeassa jotka ovat sitä mieltä että on hyvä äänestää nyt kun asia tulee äänestykseen tämän vastalauseen puolesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä kysymys verotuksen tasa arvosta on tärkeä ja silloin veroparatiisit pitäisi saada hoidettua pois myös eun alueelta

se mitä ed

kuitenkin tästä puurosta on syntynyt esitys joka on sekä perustuslain ympäristönsuojelun että ihmisten sosiaalisen hyväksyttävyyden näkökulmasta pääosin hyväksyttävä

tällä hetkellä suomenlahdelta nostetaan muun muassa merihiekkaa tietämättä siitä minkälaisia seurauksia siitä on muun muassa kalojen kutualueille

veroja ja maksuja ollaan nostamassa nimenomaan niin että pienituloisimmille ihmisille saattaa elämä olla entistä hankalampaa

edellisen kerran kun laskettiin alkoholiveroa niin siinä varmasti oltiin liannut varovaisia sillä iskun yhteydessä kun arvoisa puhemies

siinä tilanteessa tämä harmaan talouden jättäminen edelleenkin verotuksen ulkopuolelle on todella vaikea ongelma

sellainen on tobinin vero

suomi on tehnyt omia toimiaan kaikki kiitos siitä mutta muun muassa maatalouden ympäristötuki kohdistuu edelleenkin erityisen huonosti ja tähän pitää saada toki muutos

mutta sen hyväksyttävyyttä vahvistavat vastalauseessa jonka olen tähän jättänyt nämä huomiot jotka siinä ovat

tämänsuuntaisesti pitäisi suomen myös kansainvälisesti liikkua toimia aktiivisesti sekä eussa että muuten nimenomaan esimerkiksi valuutanvaihtoveron saamiseksi

tennilä hyvällä tavalla kertoi nimenomaan perämeren alueen tilanteesta mainitsi ne kunnat

arvoisa puhemies

on syytä todeta myös kun täällä on ed

hienoa että eduskunnassa näin moni kansanedustaja aktiivisesti osallistuu tähän keskusteluun ja on myös hienoa että eduskunnan eläinsuojeluryhmä on aktiivisesti paikalla

hallituksen esityksessä joka on myös käytännössä valiokunnan mietintö sen enemmistön yksimielisesti hyväksymä mietintö todetaan työttömyydestä että pitkäaikainen työttömyys mahdollistaa irtautumisen näistä määräyksistä jotka tässä liittyvät puhdistusvaatimuksiin

pulliainen pohjois pohjanmaalta että nimenomaan maakuntakaavoissa perämeren alueella on osoitettu koko joukko tuulivoiman rakentamisalueita myöskin offshore alueita ja on tärkeätä nimenomaan edetä myös maakuntakaavatasolla

ympäristöstä piittaamattoman ahneuden seuraukset näkyvät nyt meksikonlahdella

se olisi hyvä missio suomelle toimia tässä

siinä varmasti olisi hyvä ottaa mallia muista muun muassa ranskasta tässä tapauksessa

kun edellisen hallituksen aikana laskettiin alkoholiveroa oltiin liian vahvasti liikkeellä

sarkomaa jotka ovat toimineet puheenjohtajina ja ed

viitanen

muu laivaliikenne kasvaa vauhdilla ja onnettomuuden riski samoin

jokainen typpikilo lisää tätä ja nimenomaan meidän omien vedenpuhdistuslaitostemme typenpuhdistustehoa tulee todellakin nostaa

olisi tärkeätä että kehitysyhteistyö jota suomi rahoittaa jossa suomi on mukana pitää sisällään ihmisoikeuk sien naisten aseman parantamisen etenkin tyttöjen koulutuksen lisäksi sellaisen periaatteen että se yhdistetään ilmastonmuutoksen hillintään

mutta pääasia on että meillä on aktiivinen eläinsuojeluryhmä joka on ottanut kantaa näihin asioihin muun muassa tähän eläinsuojeluvaltuutettuun

omassa vastalauseessani olen esittänyt että nimenomaan puolen vuoden mittainen työttömyysjakso olisi tämä pitkäaikainen työttömyys koska yleisessä käsityksessä on se että pitkäaikaisena työttömyytenä pidetään vähintään puolen vuoden mittaista työttömyyttä

se puuttuu vielä

suomi on hankkinut ja hankkimassa öljyntorjunnan aluksia mutta onko hallitus tietoinen niistä puutteista joita öljyntorjunnassamme edelleen on

nimittäin pohjanmaalla on ilmennyt sen vanhaa isojakopohjaista sarkajakotyyppistä tilusjärjestelmää koskeva ongelma

se lisäsi rikollisuutta alkoholista johtuvia väkivallantekoja ja niin edelleen

se puute ettei tämä asia ole edennyt on tietysti ikävä asia

asia on edelleenkin auki

nyt olemme hiukan parantamassa tilannetta mutta edelleenkin liian vaatimattomasti

alkoholin hinta on aivan selvästi vaikuttava tekijä näissä ongelmissa ja tästä johtuen alkoholiveron nosto voisi olla kyllä selvästi korkeampi kuin se tällä hetkellä on

täällä kiinnitti ed

onko meillä riittävästi avomeripuomeja öljyonnettomuuden rajaamiseksi vai onko hallitus tältä osin laiminlyönyt öljyntorjunnan nopean aloittamisen

siellä nämä sarkajaon sarat ovat niin kapeita että tuulivoiman rakentaminen yhdelle tällaiselle sarkajakoyksikölle vaikuttaa naapurisarkojen omistajien asemaan ja tähän valiokunta kiinnittää huomiota jolloinka tulee huomioitavaksi ne haitat mitä eittämättä tuulivoimalaan paikallisesti liittyy

pulliainen huomiota siihen että tässä on hyvinkin hitaasti edennyt lainsäädäntö tämän törkeän eläinsuojelurikoksen suhteen

myös erittäin tärkeää on se että väestöräjähdyksen huomioimisessa suomen kehitysavussa panostettaisiin lisääntymisterveydenhoitoon sen nivoutumiseen ja nivouttamiseen suomen kehitysyhteistyöhön

riksaa ja muut ole

toinen asia on voimaantulosäännös

arvoisa puhemies

todella kuten on vaadittu jo aikaisemminkin kokonaisvaltainen alkoholipolitiikka tulisi toteuttaa

se mitä odotamme on todella lainsäädäntö törkeästä metsästysrikoksesta

se parantaa myös ihmisten elintasoa pitemmällä tähtäimellä ja siihen liittyy myös koko ilmastonmuutoksen hillinnän problematiikka

hallituksen on mietittävä eduskunnalle esitys jossa se linjaa strategiaansa miten kokonaisvaltaisesti viedään asiaa myönteisesti eteenpäin kansanterveyden näkökulmasta

arvoisa puhemies

ahman tappaminen moottorikelkalla on yksi törkeä esimerkki tästä

täällä on hyvin arvokkaita näkökulmia tullut esiin

kaiken kaikkiaan tämä suhtautuminen eläimiin on asia joka vahvasti kuvaa sitä millä tasolla yhteiskunnan kulttuuri ja sivistys ovat

kotoinen ikään kuin uuninpankolla oleva asia on alushankinnat niihin ministeri viittasi

muutenhan se on todella hieno tapa tuottaa energiaa se on pääomavaltainen silloin kun se rakennetaan mutta sen käyttökustannukset ovat nolla

toivon mukaan todellakaan kenenkään mieleen ei ole pilkahtanut että suomen valtio hankkisi oman loistoristeilijän sellaista toki ei tarvita mutta yhteysalusten hankintaan pitäisi edelleenkin hallitusta patistaa ja valtiovarainministeriön avata lompakkoaan tuohon suuntaan

lopuksi puhemies

todella päivystyspoliklinikat on kansoitettu niillä potilailla joidenka sairauden syyhyn senhetkiseen tilanteeseen vaikuttaa nimenomaan alkoholin liikakäyttö

heinonen täällä hyvin totesi myös ne törkeään eläinsuojelurikokseen syyllistyvät esimerkiksi tuotantoeläinten kanssa työtä tekevät ovat usein avun tarpeessa ja kysymyksessä on inhimillinen tragedia joka on johtanut tämän tyyppiseen tilanteeseen

tällöin tämä kysymys salametsästyksestä kuuluu tähän myös ja myöskin se että riistaeläinkanta suomessa on vahvasti uhanalainen

sitä tarvitaan eri puolilla ei ainoastaan lounaisessa suomessa ahvenanmaalla

mutta ei aina

esimerkiksi nuo kouvolan valkealan varsin hyvin tunnetut pentutehtaat kun koiria pennutetaan on saatava kuriin ja silloin eläintenpitokielto on hyvin tärkeä

siis varsin pieneksi on kuitenkin jäänyt lopullinen kiinteistöjen määrä joka jää näiden erilaisten säännösten jälkeen tämän sääntelyn piiriin

alaskan yliopiston professori richard steiner totesi suomenlahden öljyonnettomuuden olevan vain ajan kysymys

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen esitys on siis jatkoa eun sisällä tapahtuneelle direktiivin kehittämiselle ja tässä kohtaa voi todeta että eu on hyvällä asialla toisin kuin monessa muussa esimerkiksi de minimis kysymyksessä

arvoisa pääministeri vanhanen

vaaditteko pääministeri putinilta hänet tavatessanne lappeenrannassa venäjän öljytulojen suuntaamista suomenlahden ja itämeren suojeluun erityisesti öljyntorjuntaan

vistbackan puheenvuoro juuri osoittaa sen että mitä tahansa asioita voidaan vielä nostaa esille ja tämä on hyvin pitkä tämä tie millä kuljetaan

tiedämme pietarissa rakenteilla olevasta öljyntorjuntaan osallistuvasta jäänsärkijästä mutta tuliko muuta esille ja vaaditteko todella että noita miljoonia öljydollareita käytetään suomenlahden ja itämeren öljyntorjuntaan

mielestäni on vielä tärkeätä alleviivata kunnallisvaaleja kunnallispäätöksenteon merkitystä kaavapuolella

arvoisa herra puhemies

silloin nimenomaan ne taloudellista etua hakevat tahot jotka haluavat vaikuttaa kaavoituspäätöksiin ovat varmasti myös näissä vaaleissa liikkeellä

maa ja metsätalousministeriön vastuulla on kalastuslainsäädäntö ja maa ja metsätalousvaliokunta asianomaisena valiokuntana toimii

ministeri risikko ja myös ministeri katainen hetemäen esimiehenä

vapaa ajan asuntojen kohdalla on varsin poikkeuksellinen tilanne että siellä jouduttaisiin raskaampaan puhdistukseen kuin maasuodatus tai suodatuskentän rakentaminen olisi

haluaisin tässä kohden kun ministeri anttila on paikalla viitata myös siihen että vähän kummalla tavalla myös kalastuslain kautta on siirretty maa ja metsätalousministeriölle vastuu saimaannorpan suojelusta joka on ainoalaatuinen suomessa endeeminen suuri nisäkäs joka on todellakin sukupuuton partaalla

näinhän on todettu jo että arvioidaan ja etsitään avainvaltuustoehdokkaita joita voidaan sitten taloudellisesti niin sanotusti tukea

mitä tulee näiden lentoyhtiöiden kilpailutilanteeseen esimerkiksi finnairin kohdalla on todettava että finnairin kalusto on nykyaikaista ja kustannustehokasta tässä mielessä

oletteko valmiit tämänkin keskustelun jälkeen vielä palaamaan tähän asiaan omaishoidon tuen verottomuudesta tai sen kohtuuttoman verotuksen muuttamisesta ja helpottamisesta

on myös tärkeätä painottaa että tämä nykyinen tapa mitä nyt valiokunta esittää hoitaa hajajätevesiasetusta ei vaaranna vesien tilaa eikä myöskään ole helcomin säännösten vastainen

yhteiskunta ei tule toimeen ilman omaishoitajia

omasta mielestäni kaiken tuen ilman mitään rajaa pitää olla avointa ja myöskin sitten niin ettei näitä jo nyt voimassa olevia kaavoja muuteta taikka ohiteta jonkun taloudellisen edun näkökulmasta niin kuin näyttää tapahtuvan

meidän järjestelmämme on ikään kuin rakentunut niin että omaiset huolehtivat toisistaan vaikka ovat itsekin huonokuntoisia

ministeri on aivan oikeassa siinä että nimenomaan meidän kaikkien täytyy kantaa vastuu vesiensuojelusta itämeren suojelusta ja niin edelleen

tämän kalastuslain kautta on sitten niin sanotusti yritetty tätä suojelua näillä säädöksillä

täällä puhuttiin myös kalastajien lainkuuliaisuudesta ja ehkä ministeri voi kommentoida sitä miten yleensäkin tämä lainkuuliaisuus toteutuu saimaalla ja tässä verkkokalastuksen yhteydessä

samalla kunnat ovat suhteellisesti vähentämässä omia resurssejaan verrattuna siihen tarpeeseen joka koko ajan lisääntyy

sitä se ei ole valitettavasti ollut

siinä on mielestäni nimenomaan ollut kysymyksessä tiedonpuute väärät tiedot ja se bisnes mikä on monesti näiden mummonmökkien omistajien kustannuksella rehoittanut

sen lisäksi että hiilidioksidipäästöjä tulee tulee myös muita ilmastovaikutuksia jotka tuntuvat ilmakehässä muun muassa tämä pilvimuodostuma joka sitten omalta osaltaan lisää lämpenemistä

oletteko valmiit nyt vielä aktivoitumaan tässä

nythän ollaan etsimässä näitä vapaaehtoisia kalastusrajoituksia verkkokalastuksen suhteen siis kaiken verkkokalastuksen suhteen

lopuksi haluaisin tuon asian suhteen todeta että koko saimaalla pitäisi todella tämä huhtikuun lopusta kesäkuun loppuun ajoittuva verkkokalastuskielto aikaansaada

tilanne ei tästä varsinaisesti muutu lukuun ottamatta tuota ikävapautusta

näin ollen niin kuin aluksi totesin sinänsä paljon melua tyhjästä paljon väärinkäsityksiä ennakkoluuloja

mutta puhemies tässä itse vastalauseessa mihin täällä on viitattu tietysti viestitetään periaatteesta ja näin ollen on syytä äänestää tämän vastalauseen puolesta kun se tulee ajankohtaiseksi

lentomaksu

muun muassa hollanti on ottanut käyttöönsä tällaisen lentomaksun joka on kohtuullisen vähäinen kun henkilö lentää hollannista ulos hän maksaa tällaista lentomaksua

mutta mikä lopuksi on tärkeätä on se että kun ihmiset joutuvat kun heli ja jos ja kun ihmiset joutuvat rakentamaan puhdistuslaitteistoa heidän taloudellinen tilanteensa tulee ottaa huomioon

arvoisa herra puhemies

nämä liittyvät tähän keskusteluun tobinin verosta

me voisimme nimenomaan lentoliikenteelle asettaa globaalisti lentomaksun joka olisi sitten osaltaan helpottamassa tätä globaalia rahoitusta mitä tarvitsemme ilmastonmuutoksen hillintään esimerkiksi ja nimenomaan myös kolmannessa

tässä mielessä valiokunnan mietinnön ponsi jossa todetaan avustuksen nostamisen tärkeys on hyvin tärkeä asia

tarkastusvaliokunnan mietinnössä todetaan maatalouden aiheuttaman kuormituksen pysyneen muuttumattomana viime vuosikymmenien aikana eli ei ole päästy eteenpäin tämä on fakta

ministeri brax on puhunut huomattavan haitan säilymisestä tässä lainsäädännössä ja myöskin ehdottoman luvanmyöntämisesteen määrittelystä

aiotteko te arvoisa ministeri cronberg huolehtia siitä että työ ja elinkeinotoimistot saavat riittävät voimavarat käyttöönsä jo kuluvana keväänä

neljän päivän tauko kolmannessa maailmassa siis kehittyvissä maissa

sen takia viittaan siihen että suomi on ykkönen itämeren alueella ja fosforia typpipäästöihin lasketaan rata täyttää kun otetaan käyttöön fosfori ja typpipäästöjen laskentatapa kiloa per asukas me olemme ykkösiä silloin